ja jos tällaista ennakointia ei ole tehty tai se on tehty kovin huolimattomasti niin erityisen ongelmallista se on tietysti silloin kun on kysymys jostakin sellaisesta seikasta josta ei ole olemassa vakiintunutta perustuslakitulkintaa

totta kai perustuslakivaliokunta vasta tekee lopullisen ajanmukaisen tulkinnan aiheesta mutta emme me voi koko lainsäädäntöä kaataa perustuslakivaliokunnan niskaan

edustaja leppä ain andress edustaja kontulallevastus puvut lisäisin tähän edustaja kantolan ansiokkaaseen puheenvuoroon että perusoikeuksien rajoittamisperusteissa kaikissa oppikirjoissa erityisesti korostetaan sitä että taloustilanne ei ole sellainen syy jonka perusteella perusoikeuksia voidaan rajoittaa

mikäli perusoikeuksien rajoittamiseen ei siis löydy muita painavia perusteita se ei yksinään sellaiseksi riitä

arvoisa puhemies

tätä hallitusta on syytetty siitä että se on uudistanut ensimmäiseksi talkoo käsitteen että näissä talkoissa toiset rakentavat saunaa ja toiset juovat sillä aikaa saunakaljat

minä olen sitä mieltä että nyt ollaan tekemässä niin laajoja yhteiskunnallisia muutoksia että pitkällä aikavälillä ne koskettavat meitä ihan kaikkia

silloin kun me puhumme merkittävästä luokkaerojen kasvusta silloin kun me puhumme absoluuttisen köyhyyden lisääntymisestä tai säätykierron pysähtymisestä silloin kun me puhumme epäluottamuksen levottomuuden ja hukattujen lahjojen yhteiskunnasta se kyllä vaikuttaa meihin ihan kaikkiin

tuloerojen kasvu jopa kansainvälisesti vertaillen huima sosiaaliturvan heikkeneminen ei nopea mutta sen tämä hallitus tulee korjaamaan selvä linja kuitenkin

tutkimukset laman lapsista kertovat että kunnissa joissa lapsilta säästettiin eniten lasten ja nuorisopsykiatrian osastot ovat suurimpia ja ylibuukattuja

nyt meillä on jälleen edessämme sama tilanne

kun tämä puolestaan aiheutti kaikenlaista nurinaa ja jopa elintasopakolaisuutta venäjälle tämä asia ratkaistiin sillä että pidettiin voimassa irtolaislait jotka estivät liikkumisen ja työn vastaanottamispakko jota sitäkin itse asiassa hallitusohjelmassa aiotaan kiristää edelleen joka kielsi ketään rahvasta olemasta ilman palkollissuhdetta

meillä on semmoisia uusia jänniä asioita kuin demokratia ja ihmisoikeudet on talous ja yhteiskuntatieteet on työn tuottavuuden satakertaistuminen seikkoja jotka näistä esityksistä päätellen ovat jääneet täysin huomaamatta

oikeus teseihin työehtosopimuksiin ei ole syntynyt sattumalta eikä se ole sama asia kuin se yleissitovuus johon se usein on tässäkin salissa sekoitettu

oikeus työehtosopimuksiin on syntynyt viimeisen sadan vuoden aikana siitä huomiosta että jos meillä ovat vain yksittäinen työntekijä ja yksittäinen työnantaja keskenään työsopimuksella sopimassa työn ehdoista työntekijä häviää joka kerta

tästä syystä kansainvälisissä sopimuksissa on päädytty suojaamaan ihmisten työntekijöiden mahdollisuus sopia työehtosopimuksia laajemmin

siis yhdessä ei pelkästään yksin

jos me nyt säädämme sellaisen pakottavan lain joka kieltää työehtosopimisen mutta sallii työsopimisen niin se on samanaikaisesti laki jossa pyritään vahvistamaan työnantajan sopimusmahdollisuuksia sopimusvaltaa suhteessa työntekijään

vaikkei näistä juridisista ihmisoikeussopimusten vastaisista ongelmista nyt puhuttaisikaan niin joka tapauksessa tämä on hyvin ongelmallinen tässä meidän suomalaisessa järjestelmässämme

se on ongelmallinen myös sen takia että nyt tässä ensimmäistä kertaa säädettäisiin ikään kuin työnantajaa suojaavaa säännöstä meillä kun perinteisesti on ajateltu että tällaiset kajoamiset sopimus ja järjestäytymisoikeuteen ovat mahdollisia vain sellaisissa tilanteissa kun on jokin taho jonka etuja on syytä näin raskain toimin suojata

jos me nyt lähdemme siitä että me säädämme enimmäispalkkoja enimmäisehtoja niin se edellyttää tulkintaa siitä että työnantaja on työelämän heikompi osapuoli turvaa kaipaava osapuoli ja tämä olisi kyllä suomen nykyisessä työoikeusjärjestelmässä todella todella aivan uudenlainen avaus ja menee ihan niihin peruslähtökohtiin

minä olen henkilökohtaisesti tosi huolissani siitä että kaikki aloitteet joita hallitukselta tulee ovat täynnä kirjoitusvirheitä ovat täynnä käsitevirheitä ovat täynnä laskuvirheitä ja niillä ei ole minkäännäköistä referenssiä siihen tutkimukseen jota tässä maassa taikka muissa maissa tehdään

arvoisa puhemies

olen todennut että tällä hetkellä kun saksalla on huomattavasti enemmän velkaa kuin meillä niin velka ei ole meidän ensisijainen ongelmamme mutta se ei ole ollut missään vaiheessa minun vaihtoehtoni talouden kuntoon saattamiseksi

jos me emme näihin puutu niin ei meillä siinä vaiheessa ole talouden kanssa vielä mitään hätää koska nämä ovat semmoisia luksusrahan hassauksia joihin sitten kun oikeasti alkaa olla tiukkaa ei enää millään valtiolla ole varaa

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän tilanne on se että vientiin vaikuttaa toki myös kustannuskilpailukyky mutta se ei missään tapauksessa ole meidän se ykkösongelmamme

meidän ykkösongelmamme on venäjän vienti

meidän ongelmanamme on liiketoimintaosaaminen joka pelaa edelleen aivan liikaa suurten yritysten varassa vaikka työllistäjät ovat pk yrityksiä ainakin mikäli uskomme tekesin raporttia aiheesta

niistä ensimmäinen on kestävyysvaje josta suomessa on puhuttu viimeiset vuodet mitä erilaisimmissa merkityksissä mutta jolla minä tässä yhteydessä tarkoitan suurten ikäluokkien vanhenemisesta aiheutuvaa hoivapiikkiä ja huoltosuhteen heikkenemistä

puhe kestävyysvajeesta kestävyysvajeeseen varautuminen perustuu oletukseen että meillä on luotettavia ennusteita tehtävissä kymmenien vuosien päähän sellaisista hyvin vaikeista ja nopeasti muuttuvista teemoista kuin siirtolaisuudesta työn tuottavuudesta talouden suhdanteista tai suomalaisten elämäntavoista

sen takia on ongelmallista että tänä päivänä tehdään valintoja nojaten ennusteeseen joka on hyvin epävarma sen sijaan että yhteiskuntaa rakennettaisiin sen pohjaa vahvistamalla rakentamalla niin vahva perusta että oli tulevaisuus sitten minkä näköinen tahansa me pystymme sen ottamaan vastaan

aika suuri osa uudistuksista mitä viime vuosina on tehty ja mitä tullaan lähivuosina tekemään tähtää työurien pidentämiseen

ongelmana on että kun näitä työuria lasketaan niin se laskelma perustuu teollisuusyhteiskunnan jähmeille kategorioille jolloin ihminen voi yhtä aikaa olla vain yhdessä roolissa suhteessa yhteiskuntaan

kolmas ongelmallinen käsite on talouskasvu

voimakas paneutuminen bruttokansantuotteeseen ja talouskasvun tuijottaminen johtaa siihen että meidän yhteiskuntaamme kehitetään yksipuolisesti talouden näkökulmasta samalla lailla kun monet muut yhteiskunnallisesti tasapainoisen ja kestävän kehityksen kannalta järkevät asiat jäävät toissijaisiksi

sillä on myös hyvin ongelmallisia ohjausvaikutuksia nimittäin monet yhteiskunnallisesti myös haitalliset ilmiöt esimerkiksi rikollisuuden kustannukset näkyvät bruttokansantuotteessa plussana eivät suinkaan miinuksena

vaikka talouden kasvun ja ympäristökatastrofin kohtalokas yhteys ehkä vielä jonakin päivänä voidaan katkaista toistaiseksi on kuitenkin niin että kaikissa tapauksissa joissa talous kasvaa ympäristö häviää

siksi bruttokansantuotteen rinnalle lainsäädännön ja valtion budjetin valmisteluun olisi nostettava mittareita jotka huomioivat myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointia

edustaja suutari koska poissaolot myös käyttöön

hyvinä talouden aikoina vuorotteluvapaa on verraten halpa keino parantaa ihmisten elämänlaatua merkittävästi

huonoina talouden aikoina vuorotteluvapaajärjestelmä on keskeinen pelastusrengas josta meillä nyt ei olisi varaa päästää irti

silloin kun maassa vallitsee massatyöttömyys yksi kaikkein keskeisimmistä ja kiireellisimmistä toimista on pitää huolta siitä että mahdollisimman harvan työttömyys pääsee pitkittymään koska me tiedämme että pitkittyvä työttömyys johtaa melkoisen suurella osalla työkyvyn alenemiseen

tällä varmistetaan että sitten kun se nousu taas on edessä ja sitten kun niitä työpaikkoja taas löytyy meillä on ihmisiä sitä työtä tekemään että meillä on se koulutettu osaava terve ja innokas väestö niille työmarkkinoille

tällä hetkellä suomalaisessa järjestelmässä vuorotteluvapaa on ainoa työn jakamisen mahdollistava mekanismi

työttömyyden pitkittymistä voidaan kyllä estää myös muilla tavoin mutta työn jakaminen on ehkä näistä kätevin järkevin ja halvin meidän käytettävissämme oleva tapa ellei sitten lähdetä ilmaistyön merkittävään kasvattamiseen

jälleen kerran niin kuin jo monta kertaa tänä iltana meillä on käsissä lakiesitys joka on valmisteltu luokattoman huonosti

ne asiantuntijat joita valiokunta kuuli suhtautuivat hyvin skeptisesti siihen että nämä laskelmat kertoisivat asian tilasta mitään sellaista joka auttaisi päätöksenteossa

jos me ajattelemme tilannetta jossa henkilö jää pois töistä vuorotteluvapaalle hän tulee saamaan pienempää työttömyyskorvausta kuin mitä hänen ansiosidonnaisensa olisi

se henkilö joka taas sieltä työttömyydestä siirtyy hänen tilalleen töihin useimmiten pääsääntöisesti saa pienempää palkkaa kuin se henkilö jonka tilalle hän on tullut

näin ollen ei ole realistista odottaa että edes mekaanisesti laskien tämä järjestelmä tuottaisi sellaisia merkittäviä kustannuksia joista se säästö jota nyt väitetään saavan koostuisi

ehkä isompi taloudellinen ongelma on kuitenkin se että meillä ei ole myöskään erityisesti keski ikäisille ihmisille joidenka vanhemmat alkavat olemaan hoivan tarpeessa ja toisaalta lapset jo siinä iässä että tekevät omia lapsia suunnattua tukea tai mahdollisuutta keskittyä hoivaamaan läheisiään oikeastaan mitään muuta mekanismia kuin vuorotteluvapaa

nyt me olemme tilanteessa jossa tiedetään että hoivan tarve tässä yhteiskunnassa tulee kasvamaan merkittävästi ja sitä kautta julkisen sektorin kulut ja tarpeet tulevat kasvamaan merkittävästi

onko nyt järkevää ja meillä tässä tilanteessa varaa siihen jos meillä on ihmisiä jotka haluaisivat kantaa raskaamman hoivavastuun ja jotka todistettavasti sitä jo nykyisellään tämän järjestelmän puitteissa merkittävässä määrin tekevät ja kun se järjestelmä ei vielä maksakaan meille

onko meillä tässä tilanteessa juuri mitään että mieluummin järjestetään tämä sama hoiva professionaalina palkkatyönä

tasa arvovaikutusten arvioinnin puutteesta minä en aio nyt puhua koska minä olen kyllästynyt siihen että minä joudun aina toistamaan niiden puuttumisen esitys toisensa jälkeen

arvoisa puhemies

aion nyt rohkeasti ylittää pääluokkarajoja ja puhua samanaikaisesti vanhempainvapaajärjestelmästä ja päivähoidosta koska nämä yhdessä muodostavat suomalaisten lasten varhaiskasvatusympäristön ja on hankala käsitellä näitä erillään

jos joku logiikka kaikkien näiden uudistusten takaa löytyy niin se on eräänlainen hoivan tehostaminen läpi yhteiskunnan

siihen vaikuttavat ikäluokkien kasvaminen päivähoitoikäisten lasten määrän lisääntyminen sekä hallinnolliset ratkaisut kuten joustavan hoitorahan käyttöönotto joka todennäköisesti houkuttelee vanhempia töihin sekä kuntalisistä luopuminen kuntien talousvaikeuksissa mikä pakottaa töihin

ongelma näiden uudistuksien takana on tämä tehostamisen logiikka kun tavoitteena pitäisi olla perheiden joustavuuden lisääminen perheiden arjen hallinnan helpottaminen

no monet näistä uudistuksista ovat periaatteessa ihan hyviä mutta ne vääntyvät jotenkin pikkusen pieleen sen takia että niiden tausta ajatus on erilainen kuin se joka tukisi sitä perheiden elämänhallintaa

meillä on yhä kasvava määrä prekaariperheitä sellaisia perheitä joissa vähintäänkin toinen vanhemmista on jollakin lailla epätyypillisessä työmarkkina asemassa

tältä pohjalta entistä vähemmän me voimme rakentaa yhteiskuntaa sellaiselle oletuksille että kaikille perheille kaikille lapsille kaikille mitä kirjavimmille elämäntilanteille sopisi se sama yksi hoitomuoto tai edes ne pari basic vaihtoehtoa kokopäivähoito päiväkodissa tai kokopäivähoito kotona vanhemman luona jotka ovat pitkään hallinneet meidän hoivajärjestelmää

inhimillisesti mutta myös pitkällä tähtäyksellä taloudellisesti kannattavampaa olisi luoda moninainen järjestelmä joka mahdollistaa samanlaisen surffailun myös lastenhoidon suunnittelussa kuin mitä työelämä vaatii meitä huomioimaan muussa arjessa muussa elämässämme

otan esimerkiksi tästä väärästä logiikasta tuntiperusteiseen laskutukseen liittyvän uudistuksen

se tarkoittaa että lapsen voisi hyvin joustavasti tuoda päiväkotiin silloin kun sitä hoitoa tarvitaan kun vanhemmalla sattuu olemaan työvuoro taikka silloin kun perheessä on sellainen tilanne että hoitoa ei muuten voida järjestää

mutta se malli joka ollaan nyt ottamassa käyttöön perustuu ajatukselle että perheiden pitää useita viikkoja aikaisemmin ilmoittaa päiväkotiin milloin lapsi siellä on joten käytännössä se malli mihin ollaan siirtymässä ei lopulta ole kovinkaan kaukana siitä mallista jota osa aikainen päivähoito tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on

jos me haluamme muutosta olisi se tehtävä mieluummin helpottamalla erilaisten varhaiskasvatusmuotojen yhdistelemistä säilyttämällä varhaiskasvatuksen korkea taso ja tutkimalla avoimesti millaisia valintoja perheet tekevät tällä hetkellä ja miksi

suomi on tällä hetkellä vauraampi kuin koskaan

arvoisa puhemies

on selvää että muuttuva yhteiskunta tarvitsee myös muuttuvia rakenteita

siksi olisikin kovin sääli jos rakenneuudistuksesta tulisi vähitellen vain leikkausten eufemismi

meidän akuutti huolemme nyt tässä päivässä liittyy valtiontalouden epätasapainoon ja työttömyyden kasvuun ja siihen on etsittävä akuutteja nopeita ratkaisuja

sellaisia voisivat olla esimerkiksi korjausvelan muuttaminen pankkivelaksi tilanteessa jossa halvat korot ja korkea työttömyys tukevat nopeiden rakennushankkeiden käynnistämistä

mikä olisi parempi hetki kuin se kun lainarahaa on saatavilla kaikkein halvimmalla kun työntekijöitä on runsaasti odottamassa työtä

toinen keskeinen uudistus jota tulisi pikaisesti nopeuttaa on uusiutuvan kotimaisen energian pienvoimalaverkko

kotimaisen uusiutuvan energian pienvoimalaverkon rakentaminen tukisi sekä omaa cleantech vientiämme että kestävämpää energiantuotantoa ja kulutusta täällä

on käsittämätöntä että kun tuolla rajan takana odottaa taskut täynnä seteleitä turisteja vain päästäkseen tänne tuhlaamaan me emme ole kovinkaan halukkaita heitä tänne ottamaan vastaan

samaan aikaan se osuu jälleen kerran sellaiselle teollisuudenalalle jossa jo valmiiksi meillä on kasvua ja joka hyvin tulisi paikkaamaan niitä aloja joilla meillä ei viime vuosina ole kuulunut muita kuin huonoja uutisia

on valitettavaa että pienyrittäjät itse eivät ole ponnekkaasti järjestäytyneet ajamaan etujaan että he ovat antaneet kolmikannan lannistaa itsensä ja suostuneet siihen että aina kun työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan ehdoista sovitaan heille jää mustapekka käteen

mutta luulisi täältä löytyvän sellaista viisautta ja ymmärrystä että kun kysymyksessä ovat hyvin pienituloiset ihmiset jotka kuitenkin haluavat puuhailla yrittää ja rakentaa niin sitä ei tietoisesti tehtäisi niin hirveän vaikeaksi

viimeisenä viidentenä nopeana uudistuksena olisi monikanavaisen terveydenhuollon rahoituksen purkaminen

me olemme rakentaneet tähän maahan terveydenhuoltojärjestelmän joka ei enää ole maailman tehokkaimpia ei ole maailman halvimpia ja ei myöskään tuota tasa arvoista terveyttä suomalaisille

näillä uudistuksilla ei tehdä uutta yhteiskuntaa mutta näillä uudistuksilla autettaisiin tämän päivän akuuteissa talouspulmissa suomea hiukan eteenpäin

arvoisa puhemies

tänään jo kaksi porvaria kehui minua mutta tässä kohtaa kehotan kyllä näitä porvareita tarkistamaan kantansa ja ennen kaikkea tietonsa siitä mitä on vasemmisto tänä päivänä

kyllä me olemme jo vuosikausia puhuneet pienyrittäjien puolesta kuten muidenkin pienituloisten ihmisten jotka tässä prekarisoituvassa maailmassa koettavat raapia toimeentulonsa kasaan

mutta nyt ajattelin käyttää puheenvuoron eurokriisistä sillä viime vuosien aikana analyysimme siitä on vaikuttanut aivan oleellisesti myös budjettivalmisteluun ja kansallisiin talouslinjauksiin

kun kuitenkin katsotaan euromaiden velkaantumista tarkemmin huomataan että raju velkaantuminen alkoi vasta kriisin puhjettua ehkä kreikkaa lukuun ottamatta

taas tänään täällä on kauhisteltu suomen ylisuurta julkista velkaa samalla kokonaan unohtaen julkisyhteisöjen rahoitussaatavat ja varallisuus

talouskriisi ei johdu julkisesta velkaantumisesta vaan velkaantumisen kasvu johtuu talouskriisistä työttömyyden kasvusta verotulojen vähentymisestä ja sosiaaliturvamenojen lisääntymisestä

arvoisa puhemies

kun tarkastellaan kansantalouden kokonaiskuvaa ei suomen velkaantumistilanne näytä erityisen huolestuttavalta päinvastoin taloutemme on kansainvälisesti vertaillen pulskassa kunnossa

esimerkiksi koulutuksen sosiaalivakuutusten ja terveyspalvelujen järjestäminen julkisen sektorin kautta on usein kokonaistaloudellisesti edullista ja tehokasta

mikäli tässä onnistutaan laaja julkinen sektori on vain merkki taloudellisesti sosiaalisesti ja inhimillisesti toimivasta yhteiskunnasta